arvoisa puhemies

zyskowicz edustaa pamppulinjaa

minä puhun täällä vapaudesta vapaudesta siihen että on edes yksi päivä viikossa pienipalkkaisilla kaupan työntekijöillä jolloin he voivat pitää vapaata

tätä vapautta nämä kaupan työntekijät toivovat nyt ja tämä esitys on sellainen joka on saanut tyrmäävän vastaanoton kaupan työntekijöiden keskuudessa

jos työntekijät sanovat että he eivät halua sunnuntaiaukioloaikaa tai jos pienyrittäjät sanovat että heille se on huono asia joka alan asiantuntija ed

tämä ajatusten vantaanjoki ed

zyskowicz on selvästi ajettu nurkkaan jos aletaan jo huumeet tuoda tähän keskusteluun peliin

enemmän viittasin sellaisiin asioihin kuin koviin rangaistuksiin joihin te uskotte toisin kuin esimerkiksi kriminaalipoliittiset tutkijat siihen nähden millä pystytään yhteiskunnan pahoinvointiin puuttumaan

larikka täällä toikin esille niin mielikuvamainonta on todella iso kysymys

itse asiassa tutkimukset osoittavat että jos olemme huolissamme niin kuin me kaikki olemme lasten ja nuorten alkoholin käytöstä niin tähän nuorille suunnattuun mielikuvamainontaan puuttuminen on paras keino

oli myös hyvä että valiokunnassa kevensimme tätä alaikäisten hallusta löydettyjen alkoholijuomien menettelyä jolla ne voidaan kaataa viemäriin

minusta olisi kohtuullista että ministeri linden nyt kertoisi tarkalleen missä kohdassa yritin kääntää mustan valkoiseksi etenkin sen jälkeen kun hän omassa puheenvuorossaan kiistää sanoneensa että me hyväksymme kermankuorinnan

aivan kuten ed

sillä tavalla valiokuntatyöskentelyssä yksi mielenkiintoinen yksityiskohta oli se että ainoastaan yksi valiokunnan jäsen kannatti hallituksen esitystä

se kannatus tuli oppositiosta

me hyväksymme kermankuorinnan juuri sen vuoksi että kilpailu avataan ja se on tapa toimia silloin kun markkinat ovat vapaat

itse katsoin että nuorisojärjestöjen ja nuorisoa tuntevien näkemykset ja hallituksen hyvä esitys tässä asiassa oli se että tässä vaiheessa ei olisi menty tähän henkilötarkastukseen myöskään päällisin puolin tähän kopelointipykälään

se nyt ei ole iso kysymys mutta minä pyrin toteuttamaan sitä nuorisoasiantuntijoiden näkemystä että ei pidä luoda vastakkainasettelua nuorten ja virkavallan välillä

siksi tuin hallituksen esitystä ainoana edustajana valiokunnassa

arvoisa puhemies

nyt konkreettisesti käy niin että opiskelijat joutuvat syömään sen korotuksen jonka he saavat sitä kautta että kun opiskelija aterian enimmäishintaa nostettiin niin ateriatukea ei nostettu vastaavasti

suuressa valiokunnassa on myös neljä perussuomalaista edustajaa jotka tekivät vastaesityksen siitä että emme anna tällaista neuvottelumandaattia valtiovarainministeri rinteelle että lainaohjelmaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella

haluan sanoa tämän vain sen vuoksi että tästä keskustelusta sai semmoisen käsityksen että tämä asia olisi ilmestynyt jotenkin tänne eduskunnan pöydälle salaa ilman että sitä olisi mitenkään käsitelty

arvoisa puhemies

mitä tulee sitten kreikan tilanteeseen niin kun hyväksyttiin vanhasenkiviniemen hallituksen aikana ensimmäinen lainapaketti tai ensimmäinen ohjelma jossa suoraan siirrettiin se on ainoa kerta kun suoraan suomesta on siirretty rahaa johonkin näistä kriisimaista noin miljardi euroa niin silloinhan muistan hyvin pääministeri vanhanen sanoi että tämä on suomelle hyvä bisnes saamme korkean koron tästä lainasta

silloin jo vasemmisto sanoi että saapa nähdä tullaanko näitä rahoja koskaan näkemään ja tuskin tämä ainakaan hyvä bisnes on

nimenomaan eurooppalaiset pankit erityisesti saksalaiset ja ranskalaiset pankit olivat riskilainoittaneet kreikkaa suurten voittojen toivossa ja silloin kun haetaan suuria tuottoja niin siihen sisältyy aina suurempi riski

eli tukipaketit eivät ole auttaneet niitä tavallisia kreikkalaisia jotka elävät todella vaikeissa olosuhteissa

palkkoja on leikattu eläkkeitä on leikattu ihmiset ovat menettäneet koteja ihmiset eivät saa sairaanhoitoa työttömyys on karmean korkealla tasolla erityisesti nuorisotyöttömyys

nyt tietysti kysymys tässä kohtaa on siitä kannattaako tämä nyt jo päätetty tukipaketti pysäyttää kuin seinään vai antaa kahden kuukauden lisäaika

tästähän tässä tosiasiassa on kysymys

ymmärrän hyvin että tässä perussuomalaiset näkevät että ainoa mahdollisuus jolla alaspäin menevää kannatuskäyrää voi yrittää edes jollain tavalla nytkäyttää ylöspäin on nostaa kovaa kritiikkiä tästä ja ymmärrän sen hyvin

mutta täytyy sanoa että kun kierrän viikoittain toreilla ja turuilla niin kreikka ei puhuta ihmisiä niinkään näiden jo tehtyjen virheiden vuoksi pakettien joissa ei ollut sijoittajan vastuuta jota alusta asti vaadimme vaan ennen muuta ihmiset ovat nähneet mikä hätä siellä kreikassa on

tosiasiassa se on vain noussut ja tämän vuoksi muun muassa kansainvälinen valuuttarahasto imf on myöntänyt että näissä paketeissa troikan suosituksiin ja vaatimuksiin liittyneet murskaavat leikkaukset ovat olleet väärää politiikkaa

ne arvioivat väärin sekä imf että oecd sen mikä on näiden vaikutus talouden kasvuun

tällä hetkellä sanotaan että kurjistamispolitiikka leikkauspolitiikka eivät ole se tie millä suomi ja eurooppa saadaan talouden kasvuun jolla työttömyyttä saadaan nujerrettua vaan tie on se että nyt pitää ryhtyä luomaan töitä ryhtyä elvyttämään

mielenkiintoista on se että hän kyllä sanoo että on hyvä että komission toimesta komissaari jyrki kataisen toimesta tehdään tällaista euroopan laajuista elvytyspakettia mutta sitten samaan aikaan hän sanoo että suomessa tällaista ei voi tehdä

lopuksi siitä että olen tyytyväinen että tänään keskusteluissa on noussut se miten vasemmisto etenee euroopassa

syriza vanhan ystäväni toveri alexis tsiprasin johdolla todella on nousemassa parlamenttivaaleissa suurimmaksi puolueeksi

ja näen niin että on hyvä että kansa nimenomaan demokraattisesti äänestämällä haluaa muuttaa politiikan suuntaa ja haluaa euroopassa muutosta

sen vuoksi tämä on osoitus siitä että politiikka on muuttumassa ja olisi hyvä että suomikin lähtisi hyvällä tähän politiikan muutokseen mukaan

mutta suomalaisten työttömien aseman parantaminen ei tapahdu sillä että nyt lähdetään sanomaan että kreikkalaiset ovat jotenkin vastuussa suomalaisista työttömistä

aivan viimeisenä huomiona kun puhutaan eurosta

mutta miettikääpä kuinka vahva euro olisi ollut jos siellä ei olisi ollut näitä etelä euroopan kriisimaita jos me olisimme olleet vain saksan kanssa eurossa

tämä on asia josta ei ole paljon puhuttu mutta se on yksi seikka jonka vuoksi euro vaikka se on ollut liian vahva meidän vientiteollisuudelle on ollut kuitenkin alhaisemmalla tasolla kuin jos me olisimme olleet kiinni vain pelkästään saksassa

ilahduin siitä että edustaja niikko sanoi että te olette myös huolestuneita tavallisista kreikkalaisista ihmisistä

nimittäin muistan sen keskustelun jota silloin käytiin kun vanhasenkiviniemen hallitus päätti kreikan ensimmäisestä paketista jossa ei ollut sijoittajavastuuta jossa kreikalle on suoraan mennyt miljardi euroa jota tuskin tulemme enää näkemään

silloin puheenjohtaja soini puhui zorbasta palmujen alla tanssivista kreikkalaisista kun me sanoimme että me olemme hyvin huolestuneita siitä miten tavallisille kreikkalaisille työssä käyville eläkeläisille opiskelijoille ja sairaille käy

me emme ole ollenkaan kaikella tapaa tyytyväisiä siihen europolitiikkaan jota saimme hallituksessa edistettyä

mutta se iso iso merkittävä ero ja se mitä me sanoimme jo ennen vaaleja on se että mitään paketteja ei pidä tehdä ilman sijoittajavastuuta

arvoisa puhemies

tänä päivänä varmasti on niin että vasemmisto paljon vähemmän yrittää yhteiseen raamiin laittaa ihmisiä kuin ehkä keskustapuolue ainakin silloin kun on kyse henkilökohtaisista valinnoista

tämä oli se suuri ero

perussuomalaiset sanovat että ei euroakaan suomen rajojen ulkopuolelle

ensinnäkin pitää myöntää silloin kun on virheellinen näkemys se että kun ed

aktiivit ja mitä ja mikä pitää huomioida että suomi suomessa kansanäänestyksellä ollaan aikoinaan liitytty euroopan unioniin myöhemmin eduskunnan päätöksellä emu alueeseen on otettu euro valuutaksi

alatalo puhui

pitää huomioida että se että saadaan suomen kantaa muutettua missä vasemmisto oli mukana vaadimme kaikessa sijoittajavastuuta niin että ne jotka ovat ottaneet riskejä tehneet voittoja myös maksavat toteutui

totta kai tämä on eri asia

pitää muistaa että kreikan toisessa paketissa velkoja leikattiin yli puolella yli puolella leikattiin velkoja

eli tämä oli se iso muutos mikä tapahtui vanhasenkiviniemen hallituksen ja kataisen hallituksen europolitiikan välillä

vasemmiston eduskuntaryhmän tekemässä lakialoitteessa esitetään sitä että luottamusmiehen asemaa vahvistetaan

jos luottamusmiehen työsopimus irtisanotaan tai puretaan ilman että asiasta on käyty työnantaja ja työntekijäliiton väliset neuvottelut työsopimuksen päättämisen on katsottava johtuneen luottamusmiesasemasta ellei työnantaja muuta näytä

työnantajan laiminlyödessä neuvotteluvelvollisuuden syntyisi oikeudenkäytöllinen olettama siitä että työsuhteen irtisanominen tai purkaminen on johtunut työntekijän luottamusmiesasemasta

vastaavantyyppinen olettama sisältyy voimassa olevan työsopimuslain säännökseen raskaana olevan henkilön tehostetusta irtisanomissuojasta

työntekijöiden kannalta on ensiarvoisen tärkeää aivan keskeistä että heillä on luottamusmiehet jotka voivat toimia työntekijöiden puhemiehinä ja puhenaisina ja jotka voivat puolustaa työntekijöitä

se on keskeinen osa meidän järjestäytymistä se on keskeinen osa meidän sopimusyhteiskuntaa

hyökkäyksiä on nähty tätä luottamusmiesjärjestelmää kohtaa viime vuosina valitettavan paljon

esimerkiksi metallialalla toistakymmentä pääluottamusmieheen ja varapääluottamusmieheen kohdistuvaa irtisanomista on tapahtunut sen jälkeen kun viime sopimuskierroksella todettiin että pääluottamusmiesten luottamusmiesten ja heidän varahenkilöidensä työsuhdeturvaan on kiinnitettävä erityistä huomiota

haluan korostaa sitä että neuvottelujärjestelmämme perustuu siihen että meillä on toimiva pääluottamusmies ja luottamusmiesverkosto

jos tämä keskeinen osa tätä järjestelmää murtuu niin silloin murtuu koko sopimusyhteiskunta

kun kolme viikkoa sitten vasemmistoliiton eduskuntaryhmä jätti tämän aloitteen emme voineet arvata miten valitettavan ajankohtainen tämä on tällä viikolla

lehtitietojen mukaan noin vartti sitten ovat abbn pitäjänmäen tehtaan työntekijät marssineet ulos tehtaan porteista pitävät vuorokauden mittaisen työnseisauksen ja sen jälkeen ylitöitä ei tehdä

huomenna useat metalliliiton osastot osoittavat mieltä abbn pitäjänmäen tehtaan porteilla ja mahdollisesti lehtitietojen mukaan työnseisauksia ja protesteja voidaan nähdä muillakin työpaikoilla

nimittäin arvoisa puhemies kun itsenäisyyspäivänä aina puhutaan siitä miten meidän pitää puhaltaa suomessa yhteen hiileen miten meidän pitää toimia yhdessä suomen eteen niin on törkeää miten seuraavana arkipäivänä irtisanotaan pääluottamusmies pääluottamusmies joka on viimeksi marraskuun lopussa valittu uudelle kaudelle pääluottamusmieheksi

tällainen heti itsenäisyyspäivän jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä tehtävä irtisanominen on hyökkäys järjestäytymisvapautta vastaan sitä vastaan että työntekijät saavat valita haluamansa henkilön miehen tai naisen pääluottamusmiehekseen

kysymys ei ole vain metallialasta vaikka se on nyt noussut esille samanlaisia ongelmia on yhtä lailla muilla aloilla esimerkiksi pitäjänmäellä myös valiossa varapääluottamusmies irtisanottiin kolme vuotta sitten

tulee myös tietoja siitä että työntekijöille annetaan potkuja kun he asettuvat edes ehdolle luottamusmieheksi

meidän pitää puolustaa sitä että työntekijöiden ääni kuuluu työntekijät voivat toimia ja heillä on henkilö joiden kautta tuodaan työntekijöiden näkemykset esille ilman että on pelkoa irtisanomisista ulospotkimisista

arvoisa puhemies

kysymys on ennen muuta näistä ongelmista joita työelämässä nähdään ei siitä että meillä olisi jotenkin lakkoherkkiä työntekijöitä vaan pikemminkin siitä että paikallisella tasolla työnantajat aiheuttavat konflikteja työpaikoilla

ja ei voi olla niin että työntekijöiden valitsemat luottamusmiehet ovat vaarassa joutua irtisanotuiksi jos työntekijät päättävät toimia

sen vuoksi tämän viikon uutiset abbn pitäjänmäen tehtaalta osoittavat miten ajankohtainen ja tärkeä tämä lakialoite on